hyvin tiedämme sen että kolin kansallispuistolle hotellin merkitys on ihan keskeinen se että ihmiset pystyvät kolin kansallispuistossa virkistäytymään ja viihtymään ja siellä vierailemaan

asia joka valiokunnassa hyvin monessakin yhteydessä tuli keskusteluun oli se että myöskin asiantuntijakuulemisessa vähän arvioitiin sitä minkä takia tässä laissa mennään niin pitkälle kaavoittamisen puolelle ollaan hyvin selkeästi määrittelemässä vuodepaikkojen määrää rakennuksen korkeusasemia ja otetaan kantaa asuntovaunualueeseen ja sen olemassaoloon taikka hävittämiseen

mutta juuri siitä on kysymys on kysymys pallas laista jonka kautta on haluttu mennä hyvin pitkälle ja hyvin yksityiskohtaisiin tilanteisiin varmistaaksemme sen että luontoarvojen osalta tämän lain myötä ja hotellin laajentamisen ja alueen luonteen muuttamisen myötä siltä osin että muun muassa asuntovaunualue poistuu tämä entisestään parantaa nykyistä tilannetta

jäteveden puhdistamiseen liittyen kovasti ihmettelen sitä että nyt täällä tänään tässä keskustelussa erityisesti opposition kansanedustajat kovasti kritisoivat sitä että laki ei ratkaise tätä jäteveden puhdistamiseen liittyvää yksityiskohtaa

valiokunta oli hyvin selkeästi sitä mieltä että niitä ei enää yhtään jätevesi asiat jätevesiasiat tulisi lähtökohtaisesti ratkaista paikallisen puhdistamon kautta

näin ollen haluttiin tässä yhteydessä valiokunnan kantana myöskin viestittää sitä että siirtoviemärin rakentaminen ei ole näin ollen tarkoituksenmukaista

siirtoviemärin rakentaminen on huomattavan paljon kalliimpaa kuin jäteveden puhdistamisen ratkaisu siellä paikallisesti mikä teknisesti voidaan toteuttaa hyvinkin korkeatasoisesti ja luontoa pilaamatta

siirtoviemärin rakentaminen aiheuttaa varmuudella kansallispuistolle suuria ongelmia kansallispuiston luonnolle jos se toteutetaan siirtoviemärin kautta

kyllä ne jäteveteen liittyvät ratkaisut tehdään paikallisesti jätevedenpuhdistamon kautta

selkeästi tuli myöskin esille se että mikäli hiihtohissit muutetaan tuolihisseiksi se osaltaan parantaa luontoarvojen säilymistä erityisesti kesäaikaan jolloin sitten pallaksen laelle pääsee hissillä

yhtä asiaa haluaisin tässä yhteydessä kovasti painottaa ja se on se että kun hotellin laajennusta lähdetään toteuttamaan olisi erittäin toivottavaa että samassa yhteydessä ratkaistaan myöskin pallaksen luontokeskuksen toteuttaminen elikkä hotelli ja luontokeskus toteutetaan samanaikaisesti

tämänhetkinen tilanne on siis sen kaltainen että pallaksen hotelli hyvin pitkälle hoitaa luontokeskuksille tarkoitettuja tehtäviä

pallaksen hotelli toimii virkistäytymispaikkana pallaksen alueella vaeltaville

myöskin wc ja saniteettitilat on pallaksen hotellin toimesta tarjottu niin kuin myös normaalit kahvio ja mahdolliset ruokailupuolet on hoidettu hotellin kautta

luontokeskus on auttamattoman pieni nykyisiinkin tarpeisiin nähden

näin ollen korostankin sitä että pallas yllästunturin kansallispuiston alue tarvitsee asianmukaisen luontokeskuksen joka tässä hotellin laajennuksen yhteydessä pitäisi toteuttaa

manninen joka omilla rahoillaan siellä kävi paikan päällä kävin siellä eduskunnan rahoilla sen takia että ympäristövaliokunnan jäsenenä koin tarpeelliseksi sen että pääsen tilanteeseen kartalle mikä on tämän päivän tilanne

kyllä se siellä paikan päällä hyvin selkeästi osoitti sen muun muassa että jos hotellitoimintaa siellä ylipäätänsä tehdään se tulevaisuuden kannalta kaipaa kyllä ehostamista ja varmastikin sitten myöskin ehkä laajentamista

yksi asia johon tässä lopuksi haluan kiinnittää huomion on se että kovasti paljon puhutaan siitä mitä nyt tuolla pallaksella tehdään jos sinne nyt tehdään hotelliin vähän muutoksia

on käsittämätöntä että sama ministeriö joka on kuitenkin tämänkin lain valmistellut vastustaa sipoonkorven kansallispuiston perustamista

sipoonkorpi luontoarvoineen on ehdottomasti ansainnut kansallispuistostatuksen myöskin ottaen huomioon sen että näinkin lähellä ruuhka suomea itse asiassa metropolin ytimessä on noin arvokas ja merkittävä alue mutta sen alueen statuksen tilannetta ei ministeriön toimesta haluta muuttaa

se ansaitsee kyllä erittäin suuren paheksunnan

arvoisa herra puhemies

mutta kysyn kuitenkin tässä yhteydessä kun sipoonkorven kansallispuiston statuksen myötä kävijämäärät ovat kolminkertaistuneet aivan tolkuttoman lyhyessä ajassa mikä sinänsä on kaunis ja hieno asia miten käy luontoarvojen siellä kun ei luontopalveluihin pystytä resursseja ohjaamaan

miten te tulette reagoimaan tähän asiaan

virtanen mitä tekevät huomisessa eduskunnan käsittelyssä liittyen tähän valituslupajärjestelmään niin täällä kun on todettu että siirtyminen tähän valituslupajärjestelmään vaarantaisi kansalaisten oikeusturvaa niin näinhän ei itse asiassa asian laita ole

todettakoon myöskin se että maankäyttö ja rakennuslain valituslupajärjestelmässä on lisäksi se erityinen piirre että siinä on oltava kaksi yhdenpitävää päätöstä

asianosaisen hallintoviranomaisen päätös ja hallinto oikeuden päätös tämän kaiken lisäksi niihin muihin jo valitusluvan piirissä oleviin asioihin liittyen

yhdyn edustaja pekosen kehuihin

ihmetellen olen kuunnellut tänään opposition edustajien puheita ja mietin kuinka hallituksen aikomus pelastaa hyvinvointiyhteiskunta nähdään aivan väärässä valossa

nyt on ehdottomasti viimeinen tilaisuus uudistaa järjestelmä niin että kunnilla on mahdollisuus vastata tuleviin taloudellisiin ja demokraattisiin haasteisiin kuntalaisille itselleen mielekkäällä tavalla

keskustapuolueen esittämä ajatus lakisääteisistä palvelujen etäisyystavoitteista vastauksena laadukkaiden palvelujen saatavuuden haasteeseen on aivan yhtä tehokas kuin suositukset koululuokkien maksimikoosta tai välikysymyksessäkin esitetty laki koulumatkojen ajallisesta pituudesta

hallituksen kaavailema kuntauudistus turvaa kunnalliset lähipalvelut

pienten maaseutukuntien huoli osaavan työvoiman houkuttelemisesta paikkakunnalle toivottavasti hälvenee uusien aiempaa suurempien ja houkuttelevampien kuntien myötä

tuntuu siltä että suuri osa muutoksista lakeihin asetuksiin ja ohjeisiin tehdään vanhan päälle paikkaamaan kiireellisimmät puutteet tai suurimmat virheet

nykyiset kunnat eivät enää vastaa ihmisten elinpiiriä ja tämän vuoksi on tärkeää lähteä pohtimaan sillä tätähän hallitus juuri tässä vaiheessa on tekemässä pohtii uudistusta niille ihmisille luontaisten työssäkäyntialueiden pohjalta

kunnan tulee myös toimia innovatiivisesti tavassa tuottaa palveluita

vain toimivat markkinat takaavat sen että palveluita voidaan ostaa jos palvelujen ostaminen on se tapa jolla saadaan riittävät laadukkaat palvelut kaikkien saataville lähelle ja kauas

arvoisa rouva puhemies

tähän ed

rakentamisen maankäytön ja liikenteen suunnittelu helpottuu huomattavasti kun alueita voidaan käsitellä kokonaisuuksina aiempien yksittäisten pienten kuntayksiköiden sijaan

meillä on tavaton määrä ihmisiä maailmalla jotka suomi on sitoutunut vastaanottamaan ja suomeen turvaan tuomaan

syyhän siinä on se että kunnilla ei ole edellytyksiä kykyä mahdollisuuksia taloudellisia edellytyksiä vastaanottaa ja osoittaa heille kotikuntapaikkaa

edustaja pekkarinen ja kovin moni muu edustaja täällä ovat aikaisemmin todenneet sen että etelä suomeen pääkaupunkiseudulle miljarditolkulla panostetaan

ne kehä kolmosen remontit mitkä kohtaatte saapuessanne lentokentältä helsinkiin ovat sellaisia hankkeita joissa vantaan kaupunki on lainoittanut ja osittain maksanut niitä teitä niitä investointeja

arvoisa herra puhemies

haluaisin tiedustella ministeriltä asiaa joka eri tahoilla tällä hetkellä valtavasti saa huomiota myöskin eduskun nan erilaisissa hallintovaliokunnan mietinnöissä mutta yhtä lailla sitrassa ja valtiovarainministeriön kuntaosastossa nimittäin tietohallintojärjestelmät

nyt tuntuu siltä että meillä on kovin monta erilaista projektia menossa jotka tähtäävät siihen yhteiseen hyvään elikkä tietojärjestelmien yhteensovittamiseen ja siihen yhteen keskeiseen tuottavuutta parantavaan elementtiin

onko nyt nähtävissä se että toimijoita yhä edelleen on liian paljon

rakennepaketin yhteydessä sovittiin että kuntien tehtäviä ja velvoitteita leikataan aivan kuten ministeri totesi täällä mutta tältä osin hanke on vasta alkumetreillä jos ottaa eurot huomioon

me tiedämme että pelkästään palveluja leikkaamalla ei kuitenkaan saada läpivietyä kuntatalouden korjaamista siihen liittyy myöskin rakenteelliset tehtävät

toisaalta kun meillä on kuntauudistus meillä on sote uudistus meillä on paljon erilaisia hallintoon liittyviä uudistuksia ollut viime vuosina paras hankkeesta lähtien niin tuntuuko vähän siltä että kuntapäättäjillä on happi lopussa

minä olen äärimmäisen tyytyväinen että ministeri on käynnistänyt uusi kunta hankkeen tulevaisuuden kunta hankkeen ja nyt haluaisin kuulla hieman lisää siitä mitä se voisi tarkoittaa

arvoisa herra puhemies

nyt kysynkin vain siitä että on hyvä että tässä kevään kehysriihessä ja nyt rakennepaketin yhteydessä ja niin edelleen tuli paljon erilaisia työkaluja mutta jotenkin tuntuu siltä että jo olemassa olevat toimijat eivät pidä niitä riittävän hyvinä

kysyn olisiko nyt hyvä aika ottaa välimalli käyttöön sitten kuitenkin välimalli joka tuo välittömästi rakentamista ja on elvytysmielessäkin hyvä

arvoisa puhemies

budjettiriihen alla oli kovasti julkisuudessa se riski että oikeuslaitokseen kohdistuisi vielä lisäleikkauksia mutta ne sitten onneksi ministerin aktiivisesta toimesta muun muassa peruttiin

mutta koska kansalaisten turvallisuus ja oikeusturva on valtion ydintehtäviä joita ei kuitenkaan juuri tästä syystä johtuen voi verrata muihin valtion menoihin niin miten varmistetaan että vastaavaa tilannetta tai vastaavia leikkaustilanteita ei tule

tähän kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja eilen ryhmäpuheessaan totesi ehdotti sitä että perustettaisiin parlamentaarinen työryhmä selvittämään poliisin ja oikeusjärjestelmän toimivuus pitkäjänteisesti

miten löydämme keinoja siihen että me voimme tehostaa kuntatuotantoa kuntapalvelujen tuottamista kuntien työntekijöiden tekemistä

voidaan varmistaa tulevaisuutta mutta miten me löydämme arvoisa ministeri sen kaltaisia ratkaisuja että kuntapalvelurakenteessa kunnat pistetään aidosti uudistamaan tekemistään

arvoisa herra puhemies

iso osa niistä kunnista on vähentynyt myöskin keskustavetoisen hallituksen aikana mutta niin kuin tiedätte ei yllätys kyllä ole sekään olisin toivonut että olisi päästy ainakin sata kuntaa pidemmälle tässä asiassa

meillä on liikaa hallintoa meillä on liian paljon tekemistä mikä perustuu siihen että se ei ole siihen varsinaiseen palvelun tuottamiseen kohdistuvaa tekemistä

en kovin helpolla tällä viikolla olisi uskonut että olisin päässyt tilanteeseen jossa täytyy sanoa että täytyy mielellään yhtyä ed

ympäristöministeriön asuntoministerin hallinnonalaan liittyvät suuntaukset ensi vuodelle ovat erittäin tervetulleita ja nimenomaan ilmastonmuutoksen hillinnän suhteen

siinä on se kokonaisuus mikä on eurolisäyksinä energiatehokkuuteen ja siihen kannustavuuteen ja tässä tietysti kotitalousvähennys yhtenä mutta moni muu seikka siellä sisällä puoltaa myöskin oikeata suuntaa

energiatehokkuutta ja sen vaatimuksia ollaan lisäämässä niitä valmistellaan ministeriössä mutta merkittävä energian kulutuksen muutos tapahtuu asunnoissa sisällä itsessään ihmisten käyttäytymisessä valoissa koneiden käytössä vanhoissa tekniikoissa

arvoisa herra puhemies

niin kuin tiedämme lainanottoon tarvitaan useiden maiden sitoutuminen hyvin nopealla aikataululla jotta voitaisiin välttää kreikan ajautuminen selvitystilaan

tässä valossa erityisesti opposition pöyhkeä esiintyminen vaikuttaa lähinnä lapselliselta kiukuttelulta kuten juuri kuulemamme ed

totesitte että hallituspuolueen edustajat kokoomuksen erityisesti käyvät opposition kimppuun kuin herhiläiset mutta eiköhän taida tässä tilanteessa olla ihan toisinpäin se asia

teidän puheenvuoronne listaus oli lähinnä sitä mitä vaalikauden alusta tähän päivään on tapahtunut suomessa eikä ottanut kantaa siihen miten tulisi tämä käsillä oleva kriisi saattaa loppuun

viime sunnuntaina syntynyt euromaiden poliittinen sitoumus yhteisen vakautusmekanismin luomiseksi oli välttämätön ja tarpeellinen toimenpide

hyvä esimerkki huonosta harmonisoinnista on ulkomaalaislainsäädäntö jossa jäsenmaiden lainsäädännöt eroavat toisistaan ja kukin tekee ihan mitä lystää

nyt tehdyn vakauspaketin lisäksi on todella tärkeää saada kaikki euromaat sitoutumaan europolitiikkaan ja ottamaan vakavasti meitä kohtaava uhka jonka yhden jäsenvaltion kriisi saattaa rahoitusmarkkinoille aiheuttaa

samalla meidän tulee ottaa vakavasti oman taloutemme vakauttaminen ja turvata tulevaisuutemme maksukyky